ympäristöministeri ja eräät ympäristövaliokunnan jäsenetkin ansaitsevat taas kiitoksen lähinnä itsensä voittamisesta poliittisten ja perustuslaillisten realiteettien edessä niin että välttämättömät muutokset lopulta saatiin aikaan

ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia etuja tulevat olemaan myös pidentynyt kasvukausi sekä uusien viljelylajikkeiden käyttöönottomahdollisuudet

toisaalta ilmastonmuutos voi tuoda mukanaan maatalouden harjoittamisen kannalta kielteisiä seikkoja kuten voimakkaat sääilmiöt ja eläin ja kasvitautien lisääntymisen

suomi noudattaa oikeaa politiikkaa kun se ei tässä tilanteessa leikkaa valtion menoja eikä kiristä veroja

lakiesityksen mukaan kalakannalle haitallisten eläinten eli harmaahylkeiden ja merimetsojen pyynti sekä vesilintujen metsästys olisi kansallispuistossa mahdollista

ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta olennaista on kotimaisen ruokahuoltovarmuuden ylläpitäminen etenkin jos viljelykelpoisen maaperän osuus vähenee eteläisellä pallonpuoliskolla olennaisesti

jos tehtäisiin uusia verotuksen kiristämispäätöksiä voitaisiin jo puhua itse aiheutetusta taantumasta ottaen huomioon että suomen valtiontalous on edelleen varsin hyvässä kunnossa

suomessakin on tulevaisuudessa varauduttava ruuantuotannon lisäämiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vakka suomen merialueita tulee kehittää nykyisen kalastuspuistomallin mukaisesti siten että kalavaroja on tulevaisuudessakin tarjoamassa toimeentuloa alueen asukkaille

korvattavien palvelujen piiriin kuuluvat erilaiset tukipalvelut kuten ateria siivous ja kuljetuspalvelut sekä omaishoidon tuen ja avosairaanhoidon kustannukset

täytyy sanoa että edustaja heinäluoma oli osaksi oikeassa siinä kun hän sanoi että hallitusohjelmassa tätä solidaarisuusveroa päätettiin jatkaa vain sen tasoisena kuin sosialidemokraatit olivat sen määritelleet

vakka suomen alueelle on siis jo perustettu kalastuspuisto jonka tavoitteena on luoda tulevaisuuden saaristo jossa huomioidaan alueen elinkeinot virkistyskäyttö matkailu ja suojelutarpeet

suuri vaikutus on sellun hinnan liki kaksinkertaistumisella joka ei ole aiheutunut kysynnän kasvusta vaan kapasiteetin poistumisesta maailmanmarkkinoilta

kalastuspuiston toiminta on käynnistymisensä jälkeen valanut uskoa paikalliseen elinkeinokalatalouden tulevaisuuteen

nyt sitten hallitus esittää solidaarisuusveron laajentamista ja soveltamisalan laajentamista eli kiristämistä siihen sosialidemokraattien määrittelemään solidaarisuusveroon

arvoisa puhemies

maatalousbudjetti on lähinnä rutiinibudjetti

kansallispuiston perustamisella passivoitaisiin alueen pitkäjänteinen kehittäminen mikä vaarantaisi saariston elinvoimaisuuden säilyttämisen

selkämeren kansallispuistoa ei tule ulottaa vakka suomeen

sitä vastoin vakka suomen kalastuspuistosta tulee tehdä mallialue jossa kestävän kehityksen periaatteilla ja paikallisin toimin kehitetään alueelle tärkeää elinkeinoa

lisäksi suomi käy lähivuosina eun komission kanssa neuvotteluja kansallisten tukien jatkosta

prosenttiperusteinen haitta asteluokittelu pitäisi poistaa sotilasvammalaista

komission tiedonantoa tulevan yhteisen maatalouspolitiikan linjauksista odotetaan marraskuussa

perintö ja lahjaveroasteikkoa koskeva kiristys ulottuu tietenkin myös maatilojen metsätilojen ja muiden yritysten sukupolvenvaihdoksiin

tämä merkitsee samalla myös sitä ettei puhtaan metsätilan jatkajaan ole tarkoitus ulottaa perintö ja lahjaveron huojennusta joka sinänsä olisi perusteltua jo eri yrittäjäryhmien yhdenvertainen kohtelukin huomioon ottaen

meillä on käsiteltävänä syyskuun puolivälissä budjetin yhteydessä annettu hallituksen esitys ja sitten täydentävä esitys jonka työmarkkinajärjestöt ovat hallitukselle tehtäväksi antaneet

tätä menetystä ei korvaa kotieläintilan hehtaarituki

vaisun talouskehityksen aikana kaikki kasvua lisäävät toimenpiteet ovat tervetulleita tällaiset vaatimattomatkin kuten tässä tapauksessa

täytyy sanoa että aika mukavaa veropolitiikkaa näyttävät nuo työmarkkinajärjestöt tekevän kun hallitus joutuu palauttamaan ansiotulon tuloveroasteikon indeksitarkistuksen

arvoisa puhemies

uskon että tuplapoistot toimivat jossain määrin kannustimena investointien vauhdittamiseksi

korotettujen poistojen salliminen merkitsee yrityksille veron lykkäämistä

kunnallisten avopalvelujen korvattavuuden laajentaminen koskemaan kaikkia sotainvalideja on mahdollista toteuttaa vaiheittain nopealla aikataululla sotainvalidien poistuman tuomilla säästöillä

työmarkkinajärjestöt ovat keskustan linjoilla näissä kilometrikorvausasioissa ja tämä hallituksen esitys kilometrikorvauksen poistamisesta on keskustan vuosi sitten esittämän vastalauseen mukainen

tällaisena aikana kun yrittäjä tuskin uskaltaa panna nenänsä kadulle kun pelkää jo menettävänsä rahansa eikä uskalla katsoa ulos toimistostaan olisi ehkä voinut vähän reilummin kohdella tässäkin asiassa yrittäjiä antaa kaikkina kolmena vuonna kaksinkertaisen poiston mahdollisuus tai sitten kokonaan vapaat poistot

merkillistä tekstiä on täällä valiokunnan mietinnössä vielä jäytämässä tilannetta kun valiokunta on kirjannut että valiokunta puoltaa tätä kilometrikorvausten verollepanon poistamista koskevaa esitystä vain koska se on osa hallituksen vastaantuloa työmarkkinaratkaisun aikaansaamiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vesi ja jätevesihuollon turvaamista harvaanasutulla maaseudulla pidetään ministerien suupuheissa tärkeänä mutta nämä mielipiteet eivät näy budjetin määrärahoissa

vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan tarkoituksena on kehittää kansalaisten ja viranomaisten valmiuksia osallistua yhteiskunnan tukemiseen poikkeusoloissa

täytyy myös todeta se että tämä kaksinkertaisen poiston mahdollisuus ei koske muuta kuin tuotannollista toimintaa ei siis lainkaan palveluyrityksiä

on pienituloisia koskevan kunnallisverotuksen perusvähennyksen korotus ja sitten työtulovähennyksen korotus

alivaltiosihteeri martti hetemäen johtama verotuksen kehittämistyöryhmä esitti viime joulukuussa tiettyä perintö ja lahjaveroasteikon ajantasaistamista mutta eri suuntaan kuin hallitus nyt

myöskin tässä jälleen mahdollistetaan verovapaa maan myynti kunnille ensi vuoden loppuun asti ja se koskee tietysti luonnollisia henkilöitä ja kuolinpesiä

eduskunta joutuu taas tekemään lisäyksiä vesi ja jätevesihuollon määrärahoihin

arvoisa puhemies

sinänsä on välillä hyvä kuulla teoriaekonomistien ajatuksia mutta vastuu talouden ja yrittäjyyden edellytyksistä on kuitenkin poliittisilla päättäjillä

samalla kun tuo turkistarhaus saatettaisiin näitten kaksinkertaisten poistojen mahdollisuuden piiriin toivoisi tietysti myös että palveluyritykset

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyisimmassa käsittelyssä sisältää pääsyn lakiehdotuksen lakiehdotusten toinen käsittely vie pari lasia

se myös verotuksessa helpottaisi pienituloisten asemaa kun kunnallisveroprosenttia ei tarvitsisi sillä lailla korottaa kuin nyt monissa kunnissa joudutaan tekemään

meillähän on sellainen tilanne että pääomatulolajin tappioon ei lueta omaisuuden luovutuksesta syntynyttä tappiota

se on melkoinen epäkohta ja tälle luovutustappioiden hyvin rajatulle vähentämisoikeudelle ei ole riittäviä asiallisia perusteita

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy valmistelemaan verouudistusta jossa pääomatulolajin tappioon luetaan myös omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio

arvoisa puhemies

hallitus puhuu mielellään rakenteellisista uudistuksista eikä siinä mitään mutta yhtään sellaiseksi katsottavaa ei vielä ole tapahtunut

eläkeuudistus ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ovat tärkeitä mutta niiden vaikutukset eivät ulotu välittömään tilanteeseen

hitaimmatkin alkavat huomata että syömävelkaluonteinen velkaelvytys ei auta ja siksi pitäisi tehdä sellaisia toimenpiteitä joilla olisi välittömiä vaikutuksia

voisiko hallitus harkita muutamaa toimenpidettä joilla vientiteollisuuden tuotantokustannuksia alennettaisiin vielä tässä loppusuoralla

jälkimmäisessä on kysymys yksinyrittäjän työnantajariskin pienentämisestä ensimmäisen työntekijän palkkauksessa

tästä asiasta on puhuttu paljon tässäkin salissa mutta asiassa ei ole käytännössä mitään tehty

arvoisa puhemies

monet yksinyrittäjät haluavat palkata työntekijän joka helpottaisi heidän työtaakkaansa ja mahdollistaisi lomien sairaus ja vanhempainvapaiden pitämisen tai toiminnan laajentamisen

kyllä minusta oikeudenmukaisuuden lisäksi joka sinänsä on erittäin tärkeä asia myös talouden toimivuus on tärkeää ja verojaostossa esimerkiksi keskusteltiin siitä onko tämä ansiotulon korkea verotus jo hieman liian ankara ei tämä kaikki on hankalaa jos ajatellaan että täällä on kuitenkin lahjakkaita kansainvälistyneitä nuoria jotka voivat myös jättää tämän maan jos mennään liian pitkälle tämmöisessä suhteessa

yhteisöverokantaa sovelletaan kuitenkin vain osaan suomalaisista yrittäjistä eli toimintaansa osakeyhtiö tai osuuskuntamuotoisena harjoittaviin yrittäjiin

koska suurin osa potentiaalisista työpaikoista on yksinyrittäjien yrityksissä on valtiovallan kaikin keinoin helpotettava ensimmäisen työntekijän palkkaamista

arvoisa puhemies

edustaja sasi sanoi jotenkin näin että yrittäjävähennys on liian yleinen termi ja ei ole riittävän perusteltu

kyllä minun käsittääkseni verotusta voidaan keventää erilaisilla tekniikoilla alentamalla veroprosenttia niin kuin yhteisöveron kohdalla tehtiin tai sitten antamalla vähennyksiä ja tämä yrittäjävähennyshän on täsmävähennys henkilöyhtiön osakkaille yksityisille liikkeen ja ammatinharjoittajille maa ja metsätalouden harjoittajille

yksityisenä liikkeen tai ammatinharjoittajana avoimena yhtiönä tai kommandiittiyhtiönä toimivien yrittäjien sekä maa ja metsätalousyrittäjien osaksi jää vain pääomatulon verokannan korottamisesta aiheutuva verorasituksen lisäys

palkkaamiseen liittyy myös suuria taloudellisia riskejä

peruskysymyksiä yrittäjätyönantajan kannalta ovat

arvoisa puhemies

valtiovarainministeri on ajamassa hankkeen läpi elvytyksen nimissä

tästä johtuen tuhansien suomalaisten ja suomalaisia työllistävien pk yritysten ja yrittäjien verotus kiristyy tilanteessa jossa tarvitsemme kannusteita riskinottoon ja uusien työpaikkojen luomiseen

se on tapa keventää näiden yritysmuotojen verotusta ja minusta suomen yrittäjät on ollut perustellulla asialla kun se on hallitukselta pyytänyt jo pari kolme vuotta tätä yrittäjävähennystä koskevaa esitystä

on selvää että mikäli osakeyhtiön veroprosenttia alennetaan ei muussa yritysmuodossa harjoitettavan yritystoiminnan verotusta saa samanaikaisesti kiristää kuten hallitus nyt on tekemässä vaan sitäkin pitää keventää

toisessa lakialoitteessa on kysymys ansiottoman voiton verotuksesta sähköntuotannossa

tässä lakialoitteessa ehdotetaan ansiottoman voiton veroa vesi ja ydinvoimalaitoksille

arvoisa puhemies

ansiottoman voiton verotuksen ulkopuolelle jätettäisiin pienvesivoimaa tuulivoimaa aurinkovoimaa ja uusiutuvia biopolttoaineita käyttävät voimalaitokset

minulla on sillä tavalla ehkä musta menneisyys että olen aikanaan työsuhteessa ollessani toiminut vakuutusoikeudessa juristikoulutuksestani huolimatta maallikkojäsenenä

nykyisessä tietoyhteiskunnassa jossa internetin käyttö on arkipäivää tulee myös yhdistyksissä sallia sähköinen osallistuminen

etäosallistumisen kirjaaminen yhdistyslakiin on myös linjassa pääministeri vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelman kanssa jonka mukaan yhdistyslakia muutetaan siten että se vastaa paremmin nykyaikaisen järjestö ja kansalaistoiminnan vaati muksia

täytyy sanoa että tämä asia on sillä tavalla hyvin tuttu että kyllähän on selvä tämmöinen epäluottamus kansalaisissa tietysti aiheellisestikin kun oma hoitava lääkäri yleisesti voi olla ihan eri mieltä kuin eläkelaitoksen tai muutoksenhakuasteen asiantuntijalääkäri

arvoisa puhemies